poliisilla ei välttämättä ole enää aikaa eikä resursseja tutkia lisääntyviä omaisuusrikoksia

toteaisin näin että hallitus ei kyllä voi vaikuttaa takautuvasti toteutuneisiin puukauppoihin niihin mitä edellisinä vuosina tapahtui ja ne vaikuttivat sitä kautta myös sitten tietenkin energiapolitiikkaan

helpottaako tämä nyt tehty hallinnonuudistus sitä että jos jollakin alueella esimerkiksi rikollisuusaalto tulee edellä mainituista syistä johtuen niin silloin poliisipäällikön on helpompi keskittää kaikki resurssit siihen turvallisuusvajeeseen ja ongelmaan joka on kansalaisten näkökulmasta ykkösenä kulloinkin sillä hetkellä vai pidetäänkö sitten kiinni liikennevalvonnasta vaikka kaikki järki sanoo että resurssit pitää panna johonkin muualle

vertaus oli siihen että tämä on yleismaailmallinen trendi että ihmiset menevät kaupunkeihin ja niin se on euroopassa niin se on kiinassa niin se on muuallakin mutta kyllähän sen verran täytyy ilman puoluepoliittista latausta pystyä arvioimaan miten järkevää tämä on että me tuemme asuntopolitiikkaa suurissa kaupungeissa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla

se määrittely että kyseessä olisi täysin fossiilinen polttoaine on kyllä jonkunmoinen poliittinen sopimus joka ei edusta realismia eikä totuutta

ihan sen verran vain tästä suomalaisesta energiapolitiikasta kun täällä turvetta pidetään mustana polttoaineena ja ilmastoa saastuttavana että ilmasto ongelmat ovat globaaleja

ensinnäkin kiitoksia siitä lisämiljoonasta mikä tuli yksityisteille

tänä päivänä esimerkiksi pohjois savossa näillä meidän kuuluisilla vientiyrityksillä on jo selvästi osaavasta työvoimasta pula

siellä tarvitaan koulutusta se on yksi politiikan lohko siellä tarvitaan muita toimenpiteitä koska jos me sallimme sen että tänne vain tulee kaikki väki niin minä epäilen että suomi köyhtyy

mutta kysyisin ministeriltä kun suomeen rakennetaan paljon liikenneturvallisuudesta johtuen kolmekaistaratkaisuja joissa pääsee sitten ohi mikä on ministerin mielipide

norjassa minun käsittääkseni pidetään kansallisrikkautena tätä öljyä ja kaasua ja sen tuotantoa

sen takia näitä täytyy arvioida ja mitä tahansa ei voi mennä tekemään koska me emme voi kaikkia seutuja auttaa niin että ne kukoistukseen lähtisivät vaikka me kuinka työntäisimme rahaa

siellä ei kukaan puhu että se pitäisi lakkauttaa mutta meillä on sitten turvevarat jotka ovat volyymiltaan ikään kuin samankaltaiset ja meillä niitä pidetään ympäristöä saastuttavana ja kielteisenä asiana joten minä toivoisin että suomalainen energiapolitiikka saa turpeen osalta hieman sallivamman sävyn kun vielä siihen lisätään se että kun maailmassa myydään kivihiiltä niin jos haluaisi kyyninen olla niin voisi jopa ajatella että se kaikki kivihiili mitä on kohtuullisesti ja kohtuullisin hinnoin louhittavissa tullaan kyllä jossain päin maailmaa polttamaan

näitä pitäisi vain saada lisää että me saamme siellä sitten asumispolitiikalle hieman volyymia

arvoisa puhemies

ammatillisen koulutuksen suosio lisääntyy ja se on täysin ymmärrettävää koska eläköitymisen kautta nämä suorittavan työn työpaikat tulevat lisääntymään aika paljon ja nuoret pääsevät sitten nopeasti työelämään ja hankkimaan omaa rahaansa

näihin keskeyttämisiin

tämä hallituksen esitys on oikein hyvä että nuorten opinto ohjausta ja nuorten kannustamista pitää ehdottomasti lisätä ja siinä on semmoinen merkitys kun nuoret sitten mahdollisesti niitä harjoitteluja suorittavat siellä työpaikoissa että heille mahdollistetaan tämä

niillä alueilla missä on pitkät etäisyydet ja näitä mahdollisuuksia ei ole runsaasti myös tähän saavutettavuuteen ja sen järjestämiseen pitää kiinnittää huomiota

tämä hallituksen esitys on senkin takia hyvä että kaikin keinoin pitää tukea että oppilaat jaksavat loppuun asti sillä tulevaisuudessa ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu suoritettuihin tutkintoihin

opetuksen laadusta kiinnipitäminen ja oppilaiden tukeminen on tärkeätä ettei käy niin että opetuksen taso laskee sen takia että rahoitusta saadaan näitten suoritettujen tutkintojen mukaan

on monipuolisesti otettava jatkossa huomioon kuinka me ammatillista koulutusta kehitämme ja tietenkin sen täytyy sitten näkyä määrärahoissa mikäli jatkuvasti suosio kasvaa

olisin kysynyt tästä ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkinnästä että mikähän mahtaa niiden kohtalo olla kun kuitenkin ne käsittelevät ja tutkivat aika paljon zoonooseja eli tauteja jotka leviävät ja tarttuvat ihmisestä eläimeen ja päinvastoin ja nämä zoonoosit ovat oikeastaan yksi suurimpia ongelmia maailmassa

onko se linjaus järkevä että tämä ympäristöterveydenhuolto erotetaan siitä tahosta johon se aivan oleellisesti kansanterveyden näkökulmasta kuuluu

myös liikennevaliokunta antoi oman käsityksensä tästä nopeusvalvonnasta ja siellä oli eräs kappale johon kiinnitin itse huomiota että käytetään uusia tekniikoita hyväksi

onko tarkoitus ottaa sellaisia tekniikoita käyttöön että auto kuvataan kahdessa eri pisteessä ja sitten katsotaan mikä on keskinopeus

jos näin on niin pidän ainakin itse sitä valitettavana koska silloin mennään jo aika pitkälle kyttäyksen tielle ja tämmöinen tilannenopeus ja auton luontainen vaihtelu erinäköisten teitten mukaan jää huomiotta

kyllä sillä tavalla näillä vaaleillakin on merkitystä kun me olemme jotakin mieltä täällä ja olemmehan me toki tätä samaa mieltä olleet mitä periaatteessa valiokunta nyt hyvän työn kautta toi meille kaikille esille mutta se ei ole johtanut mihinkään

mutta kun tämä koneisto ei meinaa millään oieta niin tämä vuodesta toiseen jatkuu samana vaikka me kuinka täällä protestoimme tätä järjestelmää vastaan

joka paikasta tulee valitusta että he ovat ylimielisiä neuvottelukumppaneita toimivat väärällä hintatasolla vuokratasolla myyntitasolla

arvoisa puhemies

olutkulttuuria on suomessa edistettävä ja pienpanimotoimintaa on edistettävä ja sen lisäksi kaikki promillerajoitteet ja muut pitää poistaa paikallisesta myynnistä silloin kun on kyse olutkulttuurin ja pienimuotoisen yritystoiminnan edistämisestä

minun mielestäni tämä täytyy asiantuntijoiden avulla arvioida miksi tämä tehdään

jos nämä yritykset kilpailevat samasta hyllytilasta kaupoissa vaikka jonkun private labelin nimissä tai jonkun muun ja tuottavat ihan samanlaista tuotetta täysin samanlaiseen kulutusmyyntiin miksi toiselle pitää antaa veroetu ja miksi toiselle ei

minun mielestäni kuitenkin täytyy huomioida että meillä on isoja kotimaisessa omistuksessa olevia panimoita joilla on toimintaa maan rajojen ulkopuolella ja kaikki veronlisäykset niitä on tehty puolenkymmentä kaksi kertaa viimeksi pelkästään olueen lisäävät paineita siirtää työpaikkoja ja tuotannollista toimintaa maamme rajojen ulkopuolelle viroon latviaan liettuaan ja valko venäjälle

tämäkin pitää teidän valiokunnassa ottaa huomioon

arvoisa puhemies

elintarviketurvallisuus on suomessa erittäin korkealla tasolla

työ kotimaisten elintarvikkeiden ja ruuan puolesta ei ole mennyt hukkaan sillä tuoteturvallisuudesta ja laadusta on tullut entistä suurempi markkinointietu kansainvälisessä ruoka ja elintarvikekaupassa

koko elintarvikeketjun hygieeninen taso ja jäljitettävyys tulevat entisestään korostumaan kun euroopan unioni ja usa alkavat suunnitella uutta vapaakauppa aluetta joka koskee myös maataloustuotteita

tämän vuoksi on erityisen tärkeää että saamme eun tasolla elintarvikkeiden alkuperämerkinnät ja tuoteselosteet sellaiseen kuntoon että kuluttaja tietää varmasti mistä maasta elintarvikkeet tai niiden osat ovat kotoisin ja mitä ne sisältävät

millä periaatteella muutoksia mahdollisesti tähän verkostoon tehdään

tarkat alkuperä ja tuotetiedot eivät ole protektionismia vaan korostavat kuluttajan vapaata valintaa ja oikeutta saada tietää ostamansa tuotteen alkuperä sisältö ja jopa tuotantoon liittyvät menetelmät

katsotaanko siinä vankiloitten lukumäärä vankiloitten sijainti poliisipartioiden sijainti ja lukumäärä ja ikään kuin yhdessä kokonaisuutena tätä mietitään vai onko näin että enemmänkin sitten vain lakkautetaan toimipisteitä ja uskotaan että tällä tavalla tulee säästöjä

arvoisa puhemies

vielä näitten periaatteiden lisäksi kysyisin tämmöisen hieman toisenlaisen kysymyksen onko mahdollista ajatella niin että pienemmätkin käräjäoikeudet tai käräjäoikeuksien kansliat voisivat erikoistua johonkin asiaan ikään kuin sillä tavalla sitten ottaa tehtäväksi myös toiselta alueelta tulevia tehtäviä ettei aina mennä niin että koetaan että mitä suurempi organisaatio niin sen suurempi asiantuntemus siellä on että ajateltaisiin vähän toisinpäin hieman näitä periaatteita

tämä koe eläintoiminta ja siihen liittyvä opetus ja tutkimus ovat suomessa hyvin korkealla tasolla ja meillä on myös siihen erikoistuneita eläinlääkäreitä ja tietotaitoa

arvoisa puhemies

tämänhetkistä suomalaista mielenmaisemaa kuvaa hyvin se että samana päivänä kun valtioneuvosto antoi tämän selonteon se teki myös periaatepäätökset lähiruokaohjelmaksi ja luomualan kehittämisohjelmaksi

mehän emme voi säätää semmoista lainsäädäntöä jolla me varmuudella tulkitsisimme ja tilkitsisimme kaikki epäkohdat mitä liittyy tämmöiseen koe eläintoimintaan mutta minulla on ainakin itsellä se käsitys että suomalaiset eläinlääkärit ja se henkilökunta joka työskentelee näiden koe eläinten parissa ja tutkimuksessa ovat myös moraalisesti erittäin valveutuneita ja he eivät missään tapauksessa lähde sellaiselle tielle jolla käytettäisiin kohtuuttomia tutkimusmenetelmiä tai niissä aiheutettaisiin tarpeetonta kipua eläimelle

kokoomuksen eduskuntaryhmä on erittäin tyytyväinen että hallitus tekee konkreettisesti töitä lähi ja luomuruuan edistämiseksi sillä pienimuotoinen elintarviketuotanto on suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa jatkuvissa kustannusongelmissa

vaikka elintarvikehygienia ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä niin se ei kuitenkaan saa tarkoittaa liian tiukkaa säädöstulkintaa joka hankaloittaa lähiruuan tuottamista

lähes jokainen yrittäjä ymmärtää tänä päivänä myymiensä tuotteiden laadun merkityksen joten riskiperusteinen kohtuullinen ja yhteistyöhakuinen valvonta mahdollistaa parhaiten luomu ja lähiruokaohjelmien tavoitteiden toteutumisen

jos tämä keskitettäisiin kaikkiin aveihin niin silloin me emme enää olisi tekemisissä ammattitaidon kanssa

nämä ovat erityiskysymyksiä joihin vaaditaan erityisosaamista ja erikoiseläinlääkäreitä ja sellaisia ihmisiä jotka ovat tähän koko probleemakenttään asiallisesti kouluttautuneet ja sitä kautta hankkineet siihen kuuluvan tietotaidon

arvoisa rouva puhemies

minä olen sitä mieltä että suomalainen vaalijärjestelmä nauttii kansalaisten keskuudessa äärimmäisen suurta luottamusta ja minusta millään tavalla tätä luottamusta ei saisi tulevaisuudessakaan asettaa kyseenalaiseksi

yksi sellainen asia jonka kuitenkin haluan tämän hyvän tutkimuksen lisäksi ja tietotaidon lisäksi nostaa esille on meidän valiokuntakuulemisessa esille tullut huoli siitä että kun aivan oikein joudutaan julkisesti raportoimaan mitä näissä tutkimuksissa tehdään ja myös takautuvasti täydentämään näitä tutkimuksia tiedollisesti niin siihen liittyy se ongelma että voi olla että näitten tutkijoitten työajasta alkaa mennä erittäin paljon tähän raportointiin ja niitä käytännössä sitten kukaan ei lue

ehkä merkittävin huomio oli kuitenkin se että viranomaiset hakivat yrittäjien kanssa yhteisiä ratkaisuja ja tulkintoja jotka mahdollistivat lähiruuan tuottamisen ja erityisesti lihan paikallisen jalostamisen

ja mitä tulee näihin saamelaiskysymyksiin niin saamelaisalueella on kuntakohtaiset neuvottelukunnat joissa on edustettuina saamelaiskäräjät kolttien kyläkokous ja kunnat ja heidän tehtävänsä on sitten toteuttaa yhdenvertaisuutta ja tasa arvoa

mutta me emme saa sitä takaisin enää mitä on opetettu ja me väistämättä törmäämme sitten kahden eri sukupolven kulttuuriin tehdä numeroita eri tavalla

se pitää aluetalouden pyöriä pyörimässä ja parantaa julkisissa ruokapalveluissa tarjotun ruuan tuoreutta ja laatua

tähänkin epäkohtaan meidän pitäisi ei pelkästään tällä alalla vaan muuallakin kiinnittää huomiota että ei pakoteta lainsäädännön kautta tekemään sellaisia toimenpiteitä jotka heikentävät meidän kilpailukykyä ja tavallaan vievät tilanteen siihen että on kannattamatonta tutkia suomessa ja tehdä tutkimuksia vaan viedään ne rajojen ulkopuolelle

mitä tulee tähän osakeyhtiöittämiseen minun mielestäni valtion omaisuutta pitää hoitaa niin kuin omaa ja eu ei pakota yhtiöittämään mutta se on antanut ymmärtää että rakenne on sellainen että se sisältää hyvin helposti kiellettyä valtiontukea

tätä kulttuurieroa me emme pysty kyllä minun mielestäni poistamaan sillä että äänestyskoppiin pannaan uusia ohjeita

arvoisa puhemies

elintarviketurvallisuusvirasto evira on jo pitkään tehnyt erinomaista työtä rehujen ja elintarvikkeiden valvonnassa sekä eläintautien vastustustyössä

kun siellä on käyttöoikeussopimusdirektiivi jonka viisi pykälää täyttyvät ilmeisesti ja riskienhallinnan näkökulmasta on järkevintä osakeyhtiöittää niin todennäköisesti voimme olla varmoja että toimimme viisi vuotta valtion toimin emmekä muitten toimin

tämä oli se lähtökohta tätä aloitetta tehdessäni ja minä toivon että tämä aloite saa asiallisen vastaanoton niissä valiokunnissa minne se sitten lähetetään

bakteerien vastustuskyky mikrobilääkkeille on vakava ja koko ajan kasvava globaali ongelma jolla on syy yhteys myös eläinlääkinnässä käytettäviin antibiootteihin

joidenkin maiden harjoittama halvan lihan tehotuotanto runsaasti antibiootteja hyödyntäen on selvä kansanterveydellinen ongelma johon pitäisi puuttua eu tasolla

kaikkihan ovat viime kädessä arvovalintoja ja minusta tuntuu että monet kansanedustajat täällä vannovat tasa arvon ja yhdenvertaisuuden nimeen

nyt meidän täytyy kuitenkin autoveron ja autoiluun liittyvien verojen kohdalla arvioida vähän kuinka yhdenvertaista ja tasa arvoista ihmisten elämä ja asuminen eri puolilla suomea on

tätä on käytettävä myös markkinoinnissa hyväksi sillä kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia eläinten hyvinvoinnista ja elintarvikkeiden eettisistä tuotantotavoista

jos minun käsitykseni on oikea että jos minä täällä pääkaupunkiseudulla liikun niin minä pystyn sen tekemään julkisilla kulkuneuvoilla ja ne oikeasti täällä toimivat

arvoisa puhemies

tämä uusi säännös tähän kilpailulakiin niin tämähän sinänsä ei muuta mitään lainsäädäntöä eikä lainsäädännön tulkintaa kilpailulain suhteen

terveydenhuollon menot tulevat väistämättä kasvamaan ellemme pysty ratkaisemaan vähäisen liikunnan sokeripitoisten juomien välipalojen sekä mössöruuan patologista yhteyttä

arvoisa puhemies

ihan kun tässä puhutaan nyt kilpailusta ja kilpailulaista olisi hyvä ensin hieman analysoida tätä suomalaista nyky yhteiskunnan olemusta ennen kuin alkaa hyvin voimakkaasti syyttämään kaupan tai jonkun muun kahdenkeskisen kaupanteon ja sopimuskäytännön osapuolia

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää valtioneuvoston selontekoa elintarviketurvallisuudesta erittäin hyvin tehtynä kattavana ja korkeatasoisena

arvoisa puhemies

edustaja tynkkyselle sanoisin sen verran että kyllä eläinten hyvinvointi on suomessa mennyt paljon eteenpäin ja siihen on aika yksinkertainen syy

monet tuottajat puhun nyt hyötyeläimistä tietävät että kun eläintä kohdellaan hyvin ja se on stressitön ja se voi mahdollisimman hyvin niin se tuottaa parhaiten

kyllä tämä on selvästi johtanut siihen että tuotantoeläimiä muun muassa ravihevosia pidetään erittäin hyvin koska ne eivät pysty hyviin suorituksiin elleivät ne ole stressittömiä ja voi hyvin

arvoisa puhemies

tietenkin turkiseläinten kohdalla tilanne on eri mutta minun mielestäni valiokunta kiinnitti kyllä erittäin paljon huomiota turkiseläinten hyvinvointiin ja oli hyvin kiinnostunut niistä olosuhteista missä turkiseläimiä pidetään kiinnostunut niistä sairauksista perinnöllisistä sairauksista ja muista mitä näillä turkiseläimillä on ja se osoitti sen että se kiinnostus kohdistui juuri oikein eläinsuojelulliseen näkökulmaan

tämä pitäisi tunnustaa ennen kuin lähdetään arvioimaan mitä tässä maassa tapahtuu kaupan keskittymisen suhteen koska on aika luonnollista että maassa jossa on vähän asukkaita ja suuret logistiset kustannukset kauppa on ikään kuin rakenteellisesti määrätty keskittymään koska se joka hallitsee mittavat logistiikkakustannukset eli pystyy kuljettamaan kerralla isoja eriä on ylivoimaisessa markkina asemassa suhteessa sellaiseen pienyrittäjään jonka ongelmat ovat pienet tuote erät ja suuret logistiikkakustannukset

ehkä yksi kysymys mikä hämmentää äänestäjiä on nimenomaan nämä vaaliliitot ja jos me ajattelemme äänestäjien oikeusturvaa niin pitäisin sellaista muutosta hyvänä jossa nämä vaaliliitot kielletään

toinen näkökulma ja periaate yleensä vaaleissa olivatpa ne kunnallisvaaleja tai kansallisia vaaleja on se että äänestäjät edes jollakin tavalla tuntevat sen henkilön jota äänestävät ja mitä suuremmaksi nämä vaalipiirit menevät niin sen epämääräisemmäksi tämä keskeinen periaate tulee

vaikka joku voi vetää yhtäläisyyden vaalipiirin koon ja itä suomen tulevan kehityksen välille niin minun mielestäni näillä asioilla ei ole mitään tekemistä keskenään

arvoisa puhemies

sen takia kaikki ne tekijät joilla me olemme nostaneet kuljetuskustannuksia energian kustannuksia viime kädessä johtavat siihen lopputulemaan että kauppa tavallaan keskittyy koska se hallitsee logistiikkakustannukset parhaiten

mutta oma käsitykseni on se että vaikka euro heikkenee niin se ei euromaissa aiheuta tätä suhteellista kilpailukykyongelmaa ja se ei paranna sitä millään tavalla

ja jos valiokunta on päätynyt siihen arvioon että tämä lisää tuontia niin itse kyllä päätyisin aivan samaan arvioon siitä näkökulmasta että kun elintarviketuonti kuitenkin lisääntyy ja kun tuotteet tulevat suurina erinä ja ne tulevat tänne etelä suomeen josta nämä logistiset varastot lähtevät liikkeelle niin on luonnollista että tuonti lisääntyy

jos joku maa tällä hetkellä on kilpailukykyinen ja sen kustannustaso on oikealla tasolla maailmanmarkkinoihin nähden niin euron heikkeneminen ja nämä muutokset eivät millään tavalla muuta näitä suhteellisia asemia

eli onko tässä nyt olemassa vaara täällä on kokeneita kansanedustajia ja ministereitä paikalla että kun markkinoille työnnetään rahaa niin se käytännössä estää ne pakolliset rakenteelliset muutokset sekä työelämässä että yhteiskunnassa yleensä ja muutaman vuoden kuluttua huomataan niin kuin täällä edustaja saarakkala sanoi että yhteisvastuu on lisääntynyt ja ekpn tase on lisääntynyt ja taas ollaan samoissa ongelmissa

tämä asia kannattaa sen takia kilpailulain yhteydessä analysoida tarkkaan ja pohtia koska nyt eu ja amerikan yhdysvallat alkavat muodostaa investointia kauppasuhteeseen suurempaa yhtenäisyyttä muodostavat vapaakauppa alueen niin on oletettavaa että nämä ongelmat tulevat entistä korostuneemmin tulevaisuudessa esille

koko ajan karkaa käsistä tämä meidän maalimme että me niin kuin jotenkin tekisimme euroopassa niitä muutoksia niin että olisimme entistä ketterämpi mitä amerikan yhdysvallat tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

tämän takia meidän täytyisi kaikessa päätöksenteossa ja muussa ottaa huomioon että me emme lisää enää tähän maahan kulurakennetta jolla me estämme ikään kuin oman yritystoiminnan ja teollisuuden toiminnan edistämistä sillä sitä kautta me ajaudumme entistä suurempiin ongelmiin sekä kaupan näkökulmasta että pienyrittäjien näkökulmasta

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

mutta ihan sellainen asia joka itseäni vähän ihmetyttää kun täällä puhutaan etelä suomen soista ja sitä kautta arvioidaan lainsäädäntöä ja säädetään lakia

mutta varsinainen kysymys koskee päiväsakkoja ja rikesakkoja

minulla on semmoinen käsitys että turvetuotantoa on enemmänkin pohjanmaalla lapissa ja itä suomessa ja täällä on keskitytty ehkä enemmän kivihiileen ja maakaasuun

kysyisin ministeriltä oletteko te pohtinut missä se raja kulkee etteivät liikennevalvonta ja rahan kerääminen ikään kuin näyttäydy samassa paketissa

nimittäin valiokuntakuulemisessa aika selvästi tuli esille se ongelma että loppujen lopuksi ne kaikki esille tuodut epäkohdat ja tavallaan käytännön kokemukset olivat enemmänkin huonoa sopimuskäytäntöä kuin suoranaista lain rikkomista

ja kysyisin samaa mitä edustaja jokinen kysyi voidaanko nämä pienemmät liikennerikkomukset jotka vähän tahattomasti ovat tapahtuneet ilman liikenteen vaarantamista käsitellä ikään kuin hallinnollisena menettelynä jolloin kolmesta pienestä rikkeestä ei lähde kortti pois

kieltolaista ei siis ollut raittiuden edistäjäksi

arvoisa puhemies

tämä huoli lähtee siitä että jos meillä on lainsäädäntö niin kuitenkin me siirrämme merkittävää lainsäädäntövaltaa sitten tulkinnan muodossa aluehallintoviraston viranhaltijoille